tässä hankkeessa yhdistyvät suomalaisen yhteiskunnan ja kansantalouden edut sekä turvallinen ja edullinen sähköntuotanto suomalaisille kotitalouksille ja elinkeinoelämälle

toissa päivänä esimerkiksi kymmenkunta yritystä ilmoitti lehtien palstoilla sitoutuneensa toimimaan yhteistyössä ja hakemaan työmahdollisuuksia kyseiseltä alueelta

meidän päättäjien pitää pystyä samaan sitoutumiseen ja siihen että kun työpaikkoja on tarjolla investointeja on tarjolla tartumme niihin

arvoisa puhemies

haluan tätä painottaa siksi että kun lähetekeskustelussa täällä salissa oli esitetty kommentteja siitä että tuolla alueella ei ole yksimielisyyttä hankkeen toteuttamisen tukemiseksi niin haluan vielä kerran todeta että on tehty useita kyselyjä tietyin väliajoin ja aina tulos on ollut sama

työ ja elinkeinoministeriön mukaan ydinjätehuollossa on tarkoituksenmukaista ja kustannustehokasta tehdä yhteistyötä ja pyrkiä optimoituun ratkaisuun

arvoisa puhemies

siksi odotan insinööritieteiltä tulevaisuudessa että he keskittyvät nimenomaan ydinjätteiden loppusijoitukseen niiden aineiden hyödyntämiseen mutta myös pistävät kaiken tarmonsa siihen että uusiutuvia energiamuotoja voidaan suomessa hyödyntää entistä paremmin

tulevaisuus näyttää siltä että niin kauan kuin meillä on raskasta teollisuutta tarvitsemme myös perusvoimatuotantoa mutta uusiutuvien energialähteitten rinnalla tarvitsemme myös uutta teknologiaa josta riittää myös vientituotteeksi

arvoisa herra puhemies

tätä välikysymyskeskustelua seuratessa tuli väistämättä mieleen tuolta puolustusvaliokunnan puolelta se että kun mittaamme maanpuolustustahtoa säännöllisin väliajoin niin eiköhän olisi paikallaan myöskin mitata tätä vanhusten puolustustahtoa mikä maassamme on

vanhusten hoidon turvaamiseen liittyy monia asioita ja opposition esiin nostamana tämä aihe on tosi tärkeä

mutta edelleen askarruttaa se että kun vuoden välein keskustelemme tässä samasta asiasta niin meidän jokaisen päässämmekin täytyy olla joitakin asioita jotka eivät asennetasolla ole kunnossa

se ei ole pelkästään sitä että hoidamme vaihdamme vaippaa syötämme juotamme ja ruokimme vanhuksiamme vaan fyysinen psyykkinen ja sosiaalinen hoito ovat kaikki yhtä tärkeitä vanhusten hoidossa

on tärkeää että tuleva lainsäädäntö ei kahlitse liikaa vanhusten hoidossa

ihmettelen keskustelua siitä mitä hoitaja saa tehdä ja mitä hän ei saa tehdä

tärkeämpää on keskustella ja nostaa keskiöön ammattitaidon rinnalle hoitohenkilöstön asenne vanhuksia kohtaan

toivoisin että tätä samaa asennetta jota peräsin tuossa alussa meiltä kaikilta kylvettäisiin erityisesti vanhusalaa opiskelevien keskuudessa

nimittäin siellä asenteissa on todella korjaamisen paikka ja se johtuu varmasti osittain siitä että tämän päivän nuoriso ei joudu tekemisiin vanhusväestön kanssa siinä määrin kuin oman ikäluokkamme ihmiset esimerkiksi puhumattakaan vanhemmista ikäluokista ovat joutuneet

yksityinen sektori on erinomaisesti täydentänyt julkisen sektorin vanhustenhoivaa ja hoitoa ja toivon että tätä mallia jatkettaisiin

on tärkeää että ihmisillä on vaihtoehtoja ottaa vastaan hoitoa ja myöskin tarjota erilaisia hoitomuotoja

jotakin kertoo mielestäni se että yksityisten laitosten henkilöstömitoitukset ovat tutkimusten mukaan julkista sektoria parempitasoisia

ja edelleen perään sitä että jos lainsäädännössä puututaan tähän henkilöstömitoitukseen niin saattaa käydä juuri niin kuin ministeri tässä on kuvannut että maksimista tulee minimi ja minimistä maksimi elikkä henkilöstömitoitukset eivät ole sillä tasolla kuin toivoisi

siitä on säädetty lailla omaishoitoa on rukattu vuodesta toiseen ja tällä hetkellä näemme tulokset mitkä käsissämme ovat

elikkä voimme todeta sen että ennen kuin tiukka laki säädetään tai omaishoito siirretään kelan korvattavaksi niin tuskin löytyy kunnissa yhteneväistä linjaa

täällä on puhuttu paljon vanhusneuvostoista ja muista mutta mielestäni omais hoito on sektori joka tarvitsisi oman huoltajansa ja kaitsijansa pitämään huolta omaishoidon kohteena olevista mutta myös omaishoitajista itsestään

minusta on erittäin hyvä asia että vaikka olemme tavoitteista samaa mieltä niin keskustelemme myöskin niistä vaihtoehdoista millä näihin tavoitteisiin päästään

kun oppositio on tuskaillut täällä sitä että se ei ole saanut vastausta kysymykseensä niin emme ole kyllä mekään saaneet vastausta niistä vaihtoehdoista mitä oppositiolla on työolosuhteiden parantamiseksi ja muutoinkin työkulttuurin parantamiseksi

jatkamme tätä samaa keskustelua kuin äsken ja korostan edustaja zyskowiczille että me puhumme eri ihmisryhmistä

kiinnittäisin vielä huomiota pääministerin puheeseen jossa hän nimenomaan painotti eri elämäntilanteiden hyväksymistä ja niiden huomioimista työelämän kehittämisessä

edustaja zyskowicz puhuu siitä hyvätuloisten ryhmästä kun puhutaan tarveharkintaisuudesta ja me puhumme siitä köyhien ihmisten ryhmästä joilla ei välttämättä ole sellaista tulotasoa mihin edustaja zyskowicz viittaa

ne ovat erittäin tärkeitä asioita plus tietenkin se että meillä on erityisaloja olemassa joita on syytä huomioida tässä työryhmätyöskentelyssä

arvoisa puhemies

mielestäni paras tapa ennustaa tulevaisuutta on luoda se itse ja niin myös näissä työelämäkysymyksissä

sitten mitä tulee opiskelijoiden tulorajoihin niin itse edustan sitä kantaa että jos opiskelija tienaa eivätkä opinnot häiriinny niin miksi yhteiskunta asettaa sille rajoja

arvoisa herra puhemies

tämä salikeskustelu osoittaa minusta hyvin sen että meillä ei välttämättä ole tulevaisuusorientoitumista niin paljon kuin sitä tulisi tämmöisen budjettikeskustelun alla olla

arvoisa puhemies

mieleeni palautui tämän budjettikeskustelun alla kevään keskustelut silloiselta ajalta kun mietittiin sitä annammeko tukea kreikalle vai emmekö anna tukea kreikalle

silloin minusta mitattiin sitä mikä on meidän näkymämme maailmantaloudesta euroopan taloudesta ja ymmärrämmekö että olemme yksi osa koko maailmantaloutta

arvoisa herra puhemies

mielestäni on tärkeää se että meille on näytetty tänä syksynä monin eri merkein päätöksin se että suomeen ja suomen talouteen luotetaan edelleen enemmän kuin koskaan eikä vähäpätöisin seikka tässä ole se että meillä on erinomaisia päättäjiä myöskin eu tasolla päättäjiä jotka ymmärtävät myöskin suomen roolin

tämän keskustelun kuultuamme me voimme olla onnellisia ainakin siitä asiasta että emme joudu kohtaamaan näitä epätyypillisiä talousolosuhteita ensimmäisenä vaan meillä on hyvä ottaa opiksi niistä maista joihin nämä ensimmäisenä kohdentuvat elikkä meillä on niin sanotusti sopeutumisaikaa

käsissämme on raikas tulevaisuuteen valoisasti katsova budjetti

on siis olennaista se että suomen talous istuu luottamuksen tuolilla kun puhutaan koko maailman ja euroopan taloudesta

arvoisa puhemies

tässä keskustelussamme ja myös budjettikirjassa korostuu mielestäni hyvin talous ja työllisyyspolitiikka joka pitää maamme pinnalla

sosiaaliturvauudistusta valmisteleva sata komitea varmasti paneutuu perheiden taloudelliseen tukemiseen vielä syvemmin mutta korjaus minimipäivärahoihin osoittaa jo sen että näemme lasten kasvattamisen yhteiskunnan kannalta arvokkaana tehtävänä

näin ei mielestäni tilanne nyt ole vaan hallitus on määrätietoisilla päätöksillä tehnyt talous ja työllisyyspolitiikkaa joka on johtanut siihen että taloutemme voi porskuttaa eteenpäin kohtuullisesti eikä meidän tarvitse olla sellaisessa vaaravyöhykkeessä kuin keväällä uumoiltiin

se kuinka hyvin valtiontalous ja työllisyys menestyvät juontaa tietysti jokaiseen kuntaan jokaiseen perheeseen ja siksi on tärkeää tässä kohdassa erityisesti antaa kiitoksia yrityksille jotka ovat sen lisäksi että valtio on luonut edellytyksiä kunnat ovat luoneet edellytyksiä yrityksille pitäneet kiinni osaavasta työvoimastaan ja myöskin työllistäneet lisää

arvoisa puhemies

meille tulee eri valiokuntien pöytiin erinäisiä lakiesityksiä joissa jokaisessa on sisällä leivottuna tietojärjestelmiin tavalla tai toisella viittaavia päätöksiä

merenkulun puolelta haluaisin todeta sen vielä ihan erikseen että talousarvion sisältämä tonnistoverouudistus on otettu erittäin myönteisesti vastaan

kuten me kaikki tiedämme tämä kokonaisuus on todella rahaa syövä kokonaisuus ja siksi on mielestäni tärkeää että me vihdoin viimein ryhdymme miettimään kuinka eri tietojärjestelmät keskustelevat keskenään meidän julkisella puolellamme valtionta loudessa ja eri hallinnonalojen kesken

huoltovarmuuden mutta myös suomen elinkeinoelämän kilpailukyvyn säilyttämiseksi on positiivista että vanhasen kakkonen on priorisoinut merenkulun näinkin mittavasti kuin se on tehnyt

kaiken kaikkiaan käsissämme on myönteinen budjetti sisältäen tekemisen makua ympäristöön panostamista ja osaamisen edelleen vahvistamista

tämä korostuu erityisen paljon terveydenhoitopuolella sairaanhoidossa jossa on kysymys potilaiden jokaisen yksilön omista tiedoista

tämä on merkki siitä että tavan takaa on haluttu varmistua siitä missä eduskunnan kannanmuodostuksessa milloinkin mennään

arvoisa herra puhemies

arvoisa puhemies

edustaja zyskowiczille edelleen se tarkennus että keskustan prioriteetissa ykkössijalla on opiskelevien lapsiperheiden aseman kohentaminen

oman ongelmansa kysyjille on tietysti tehnyt se että kansanedustajat ovat vaihtuneet vuosien varrella

sitä jos mitä tänä päivänä tarvitaan ja tähän liittyvät tietysti nämä sosiaalista oikeudenmukaisuutta lisäävät toimenpiteet jotka liittyvät indeksisidonnaisuuksiin takuueläkkeissä ja perhe etuuksissa

jos varoja on niin seuraavana listoillamme tulee tämä vanhempien tulojen vaikutus jonka on arvioitu olevan noin kolmisenkymmentä miljoonaa

ja jos jäi mainitsematta tuossa omassa puheessani niin lisättäköön se siihen puheenvuorooni että henkilökohtainen kantani on se että myös tätä tulorajojen poistoa katsottaisiin ja tarkasteltaisiin uudelleen

yksi niistä on teknologiakasvatukseen liittyvät määrärahat toinen maailman kuurojen liittoon liittyvät määrärahat ja kolmas on sitten normaalikoulujen määrärahat

toivon että vihdoin viimein ministeriössä ymmärrettäisiin näiden määrärahakohtien tarpeellisuus kun niitä eduskunta on vuodesta toiseen lisännyt budjettikirjaan

ykkösenä opiskelevat lapsiperheet ja sen jälkeen jos varoja riittää vanhempien tulojen vaikutuksen tarkastelu

en tunne asiassa maiden rajoja en pakotteita sieltä tai täältä en velvoitteita edellä käyvien kansojen tai maiden joukossa

arvoasiat ovat niitä jotka jokainen ihminen miettii omalla kohdallaan päättää niistä omalla kohdallaan ja aivan itse

meillä on oikeus myös keskustella siitä miten yhteiskuntamme muuttuisi uusien lakien myötä niin tämänkin ehdotuksen kohdalla

toivon että aloitteen käsittelynkin jälkeen kävipä sille miten tahansa voimme elää toisiamme kunnioittaen ja arvostaen myöskin kansanedustajina

tämän salin keskustelu osoittaa sen että hallitus aina toimiessaan vaikeassa tilanteessa hallitsee kokonaisuuden mutta ymmärtää hyvin sen että kun oppositiosta keskustellaan yksittäisistä veroluokista tulo ja menovirrasta niin keskustelu on juuri tämän tyyppistä niin kuin tällä hetkellä se on elikkä kiistellään yksittäisistä asioista mutta kokonaisuuden hallinta on hankalaa

arvoisa herra puhemies

kotipalvelu on varmasti noussut esille täällä salissa keskustelussa mutta asiani koskee sitä että kun kenttätyössä kuuntelee työntekijöitä jotka perheissä käyvät niin heidän viestinsä on kauttaaltaan se että näitä perinteisiä kodinhoitajia ei enää kouluteta ja työntekijät jotka perheissä ovat antavat lähinnä tämmöistä perheiden keskustelutukea tai lastensuojelullisia ohjeita neuvoja perheille

työllisyyskysymykset kärjistyvät siis pk yritysten ympärille

väliaikaiset veronhuojennukset maksuvalmiuteen liittyvät ratkaisut sekä yleensä talous ja tilauslaman yli kantavat toimet eivät ole valtiolle suuria panostuksia mutta pk yrityksille ne ovat elämän edellytyksiä

toinen kysymykseni liittyy sitten tähän keliakiapuoleen

kysymykseni kuuluu

niin hyvin kuin pk yrityskenttä selviää niin hyvin selviävät kuntakentän palvelurakenteet ja ihmisten muodostama koko yhteisö kunnan sisällä

onko se mahdoton ajatus vai saavutettavissa oleva ajatus

arvoisa herra puhemies

hyvilläni olen siitä että tämä hallitus on kantanut huolta nimenomaan pk yrityssektorista sen tarvitsemista toimista ja erityisesti etupainotteisesti

hallituskauden alkupuolella tehtyjen merkittävien leikkausten vaikutukset koulutuksen kentässä jatkuvat ja vaikeuttavat kehittämistyötä oppilaitoksissa myös tulevina vuosina

muutoin työllisyystoimenpiteet ovat uusina avauksina olleet tervetulleita

niin kuin budjettikirjasta näemme siellä on paljon uusia toimia uusia lakiesityksiä tulossa työllisyyden hoitoon ja ilolla tervehdin muun muassa sitä että työtön saa itse valita koulutusmallinsa ja saa siihen tukea yhteiskunnalta

näitä hallituksen esityksiä on tulossa tukku käsiteltäväksemme täällä salissa syksyn aikana ja toivon että oppositio voi niihin mielihyvin yhtyä

alueen nuorisoikäluokka näkyy nyt jo korkeina työttömyyslukuina

aktiivistenkin nuorten ulottumattomiin jäävät kertakaikkisen liian vähäiset aloituspaikat

arvoisa herra puhemies

suomi pärjääkin vain sillä että kykenemme luomaan edellytyksiä eri koulutusasteille ja alueille reagoida nopeasti elinkeinoelämän usein äkillisiin työvoimatarpeisiin ja muuttuneisiin työvoimatarpeisiin

näen siinä kuitenkin dubioita ja otaksun että sitä ei sellaisenaan oteta käyttöön siinä laajuudessa kuin on ajateltu ja näin ollen voi olla että ulosliputus jatkuu edelleen

toimenpiteiden tulee tukea sekä nuorten että aikuisten työssä tapahtuvaa koulutusta mukaan lukien oppisopimuskoulutus osaamisen päivittämistä sekä aiemmin opitun tunnustamista ja tunnistamista

siksi toivon että kun tämä lakiesitys tulee käsiteltäväksi ja edelleen voimaan niin tämän jälkeen tätä lakia seurataan erittäin tarkasti ja seurataan sitä toimiiko se ja tehdään parannusehdotukset välittömästi niin että merenkulku voi toimia myöskin suomalaisen lipun alla

arvoisa puhemies

avoimeksi jää myös kysymys siitä ketkä ylläpitävät hyvinvointivaltiotamme jos emme kykene koulutuksen avulla saattamaan nuoriamme työelämään tarpeeksi varhain ja ajoissa

ydinkysymys on mielestäni kuitenkin se tunnustammeko koko maan kehittämisen tarpeen

perusopetuksen myös kuntien osalta tulee olla peruskivijalan rakentamista siksi molempien rahoittajien siis kuntien ja valtion on kannettava vastuunsa perusopetuksen osalta